hyväksi

samoin asiakohta kaksikymmentäkolme

valtion ja kuntien velvollisuutena on niiden ihmisten auttaminen joilla ei ole voimavaroja selviytyä ongelmistaan

kuten myös asiakohta

seuraava täysistuntoon huomenna perjantaina kuudentena helmikuuta kaksituhattayhdeksän kello kolmetoista

jotta myös kansalaisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen tuki olisi tasaveroinen ammattiliittojen tuen kanssa pitää sen olla myös verovähennyskelpoista

me tiedämme kaiken kaikkiaan että siinä myöskin omaishoidon tuen verotus on yksi ongelma joka tulisi ratkaista eli omaishoidon tuki tulisi saada kaiken kaikkiaan verottomaksi

tämä istuntoon pää tb

arvoisa herra puhemies

pari kommenttia hallituksen lakiesitykseen

vuosien saatossa tulonsiirrot ovat muuttuneet kohdennetuista yksilö kohtaisista yleisiksi ja tilapäisistä jatkuviksi

kannatan ed

nurmen aloitetta

tämä on huolestuttavaa koska tuettaessa kaikkia on mahdotonta auttaa heitä jotka ovat välttämättömän avun tarpeessa

tämä on tietysti se toinen asia mutta tässä omassa aloitteessani on kysymys tästä eläkkeen ja palkkion yhteensovittamisesta kaiken kaikkiaan

eduskunnassa puhutaan paljon syrjäytyneistä mutta heidän auttamisensa on vaikeaa koska tulonsiirrot ohjautuvat kaikille ja erityisesti äänekkäille ja tehokkaasti organisoiduille ryhmille

kääntäisinkin lakipykälän säännökset toisinpäin eli hanselin toiminnan on oltava kannattavaa

hanselin toimintaa laajennetaan siten että yhtiön tehtävänä olisi tuottaa asiakkailleen hankintatoimeen liittyviä asiantuntija ja kehittämispalveluja

toiseksi arvioidaan jokaisen rahaston osalta onko perusteita toimintaan rahaston muodossa talousarvion ulkopuolella

poliittiset päättäjät ovat unohtaneet taidon erottaa apua tarvitsevat ja ne jotka eivät sitä tarvitse

kolmanneksi kehysmenettelyn mekanismi joka mahdollistaa kannattavien ja itsensä takaisin maksavien liikenneinvestointien tekemisen ja välitarkastelun

valtion laitoksilla on paljon tekemistä mitä tulee hankintojen kilpailuttamiseen

arvoisa puhemies

julkisen sääntelyn ongelmat tiivistyvät kunnissa

neljänneksi verotukien sisällyttäminen kehysmenettelyyn

pieninä ja varattomina kunnat eivät selviä tehtävistään

seuraavaksi kuntatalouden saaminen valtiontalouden kehyksiin

kuntia on puolipakolla ajettu yhteen jotta niiden taloudellinen kantokyky sekä palveluiden tehokkuus ja saatavuus turvataan

vuotuisissa budjeteissa oleva tieto kehyksistä on pannut varmaan monet kansanedustajat epäilemään onko kehykset vedetty enemmänkin hatusta kuin huolellisesti tehdyn arvioinnin pohjalta

viime vuosikymmenten aikana lakisääteiset tehtävät ovat syrjäyttäneet kuntien omat vapaaehtoiset paikallisista tarpeista nousevat tehtävät

kunnan voimavarojen käyttö on hajautunut eri toimialojen kesken

yhtäläisesti on arkipäivän lainsäädännössä tärkeää se että kansanedustajat saavat nykyistä huomattavasti paremmat arviot yksittäisen lain taloudellisista ympäristö ja yritysvaikutuksista

menot pitää vastedes arvioida toimintaperusteisesti eli jokaiselle menoerälle tulee olla tarkkaan määritelty peruste

heinäluomakin mainitsi on firman ylimmän johdon ja henkilöstön välinen kemia

vaikka asiasta on sekä kansainvälisesti että kansallisesti keskusteltu jo vuosia eduskuntaan tulee edelleen lakeja joiden vaikutuksia ei ole tarkkaan arvioitu

kunnat ovat olleet kehnoja hoitamaan omaa talouttaan

siksi niiden taloudellisista vaikutuksista pitää olla yksityiskohtainen arvio

valtio eli käytännössä hyvää tarkoittavat hallitukset ja eduskunnat on jo monien vaalikausien ajan sälyttänyt kuntien vastattavaksi palveluita joihin kansalaisilla on subjektiivinen oikeus

budjetin ulkopuoliset rahastot on saatava kehyksiin

rahastojen kannalta on tärkeätä tietää kuinka ne toimivat ja kuinka tuloksellista ja vaikuttavaa niiden toiminta on

lakiin perustuvan subjektiivisen oikeuden myötä valtio sitoo valtionosuuksilla kunnat tiukasti itseensä ja tekee kunnista tahtonsa toimeenpanijoita

myös rahastojen mahdollisista rahoitustarpeista tai ylijäämistä pitää olla tarkka tieto

liikenneinvestoinneista on keskusteltu paljon

kuntien ongelmat eivät ratkea käynnistetyllä rakenneuudistuksella

todelliset ratkaisut vaativat uutta näkemystä kunnasta ja valtiosta

valtiontalouden kestävyysvaje on iso eikä siitä irtoa riittävästi rahoitusta liikenneinvestoinneille

liikenneinvestointien rinnalle nostaisin tieto ja viestintäverkon hankkeet joita täytyy jatkuvasti rahoittaa

kuntien toiminta on pystyttävä organisoimaan uudelleen niin että toiminnan tuottavuus ja tehokkuus kasvavat ja että menot pidetään kurissa

kun valtio antaisi kunnille valtionosuutta asukasmäärän mukaan olisi kunnilla mahdollisuus paikalliseen aloitteellisuuteen ja omien erikoispiirteiden mukaisiin palveluihin

kuntien kestävyysvaje on siis iso ja sen umpeen parsiminen vaatii vuosikymmenen mittaista tiukkaa menotaloutta säästöjä sekä palvelutarjonnan harventamista

juuri tämän takia kunnat on saatava valtiontalouden kehyksiin koska juuri valtion hallituksen ja eduskunnan on pyrittävä harventamaan kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä

tiusanen puhui tässä psa tutkimuksista ja sehän on yksi totuus minkä hän kertoi mutta omien tietojen ja kokemuksien mukaan myös toista tietoa on paljon saatu

poliittisilla päättäjillä on usein kyky piirrellä organisaatiolaatikkoja muttei taitoa arvioida palveluprosesseja eikä niiden uudistamista

uusia palveluideoita keksinnöistäinnovaatioista puhumattakaan ei ole juuri ohi keksiny mua uusiopalveluihin joita keksinnöistä ja innovaatioista puhumattakaan ei ole juuri syntynyt

esillä ovat olleet tilaajatuottaja malli saumattomat palveluketjut synergiaedut ja informaatioteknologian hyödyntäminen palveluissa mutta itse palvelurakenteiden ja palveluprosessien kehittäminen on kesken

palvelujen kehittämistä ei voi tehdä paperille vaan siinä tarvitaan kunnan kaikkien työntekijöiden osallistumista toimintakäytäntöjen ja toimintaprosessien kehittämiseen

valtion on purettava kuntia koskeva valtava sääntely ja annettava kunnille vapaus päättää mitä palveluja ne tarjoavat asukkailleen

arvoisa puhemies

kaiken lisäksi kilpailu on kiristynyt ja riskit kasvaneet otteiden myötä

arvoisa herra puhemies

suomalaisia sotainvalideja hoidettakoon riippumatta siitä missä he asuvat

ovatko valtiovarainministeriön päätöksellä tai asetuksella annetut määräykset sopusoinnussa yliopistojen itsehallinnon kanssa

muistutin samasta asiasta jo aikaisemminkin

ehdotettu laki on tiettävästi ensimmäinen jolla rajataan yliopistojen itsehallintoa

kuinka voidaan edellyttää että pääsee rekisteriin kun puolet kalastusaluksen vuosittaisesta tuotannosta puretaan suomeen

olli kaidalla

laki aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia

tietyt lääkkeet jälki aiheuttaa silmille oikein valppaina oli miehensä

kokonaisarkkitehtuuri on tietohallinnon väline mutta se voidaan toteuttaa niin että yliopistot pakotetaan tekemään omaan kokonaisarkkitehtuuriinsa sopimattomia ratkaisuja jotka eivät ole taloudellisesti järkeviä

ykä

mielestäni kaikki nämä sotainvalidit ovat oikeutettuja kaikkiin palveluihin riippumatta työkyvyttömyysasteesta

ulkomaisen tilapäistyövoiman määrä suomessa on noussut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana

keikkatyöntekijöiden määristä ei ole ollut luotettavia arvioita eikä heidän työpanoksensa ole tullut mukaan taloustilastoihin

merilakia jouduttiin viime vuonna muuttamaan eun vaatimuksesta siten että jopa aluksen päällikkö voi olla kotoisin toisesta eu tai eta maasta

kalliksen aloite osuu hyvin laajasti koettuun ongelmakohtaan

ministeriö voi pakottaa yliopistot maksamaan hallinnollisista järjestelmistä jotka eivät liity suoraan niiden toimintaan

tämä johtui siitä että eussa katsottiin suomen merilain vaatimuksen olevan ristiriidassa työvoiman vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa

sellainen huomio että edustajat itseni mukaan lukien ovat tehneet lukuisia hieman erilaisia aloitteita kotitalousvähennyksen kehittämisestä

ymmärrettävästi pitää saada valittaa mutta niin kuin jokainen tai suurin osa tietää joka kylässä on näitä ikuisia valittajia jotka tekevät paljon hallaa ja minun mielestäni siihen pitäisi joitain nopeuttamiskeinoja löytää

eikö myös vaatimus jonka mukaan aluksen pitäisi aloittaa vähintään puolet vuotuisista kalastusmatkoistaan suomesta estä vapaata liikkuvuutta

valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin fokus on aivan muualla

on kuitenkin tärkeätä erottaa pysyväisluonteisesti suomeen muuttavat ulkomaalaiset ja täällä vain väliaikaisesti työllistyvät keikkatyöläiset

yliopistojen hallintotehtävät ovat vähäisessä suhteessa yliopistojen kokonaisarkkitehtuurin määrittelemiin tekemisiin

jos kalastusyrittäjä vie saaliin tanskaan niin pitäisikö hänen ajaa tyhjällä aluksella suomeen aloittamaan uusi kalastusmatka jotta voisi taas viedä saaliin tanskaan

vaikka kokonaisarkkitehtuurityö on tietojärjestelmien yhteensopivuuden kannalta tärkeää sitä ei voi tehdä kovin eri tavoin

jos eri toimijoiden erityispiirteitä ei huomioida kunnolla voi moniin yksikköihin syntyä runsaasti turhia menoja vaikkeivät ne toiminnan ja tietojen yhteistyön kannalta olisi välttämättömiä

lastia ei lähdetä jatkuvasti viemään pitkän merimatkan taakse vain sen takia että pääsisi suomen kalastusrekisteriin

useimmiten suomeen tullaan perhesyiden paluumuuton ruotsinsuomalaiset inkeriläiset ja niin edelleen

arvoisa puhemies

hallituksen pitäisi kantaa erityistä huolta haja asutusalueiden lehtijakelusta koska se koskee paikallislehtiä joiden taloudelliset voimavarat sopeutua jakeluhintojen nousuun ovat rajalliset

onkin syytä kysyä eikö se riitä että suomalainen omistaa kalastusaluksen

muistettakoon että yliopistojen rahoitusmalli on muuttunut

arvoisa herra puhemies

euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään että jäsenvaltiot ryhtyvät myöntämään oleskelulupia korttimuodossa

yksinyrittäjän palkkatuki ei ole ollut kovinkaan suosittu

vakuutusoikeus käsittelee kansaneläkelaitoksen toimeenpanemia etuuksia koskevat asiat työeläkkeitä koskevia vahinkoon perustuvia sekä muita etuuksia koskevia asioita

tämä johtuu osin siitä että sitä myönnetään alueille joilla yrittäjiä ei muutenkaan ole paljon

toinen syy lienee ettei palkkatukea ole markkinoitu paljoakaan

lakiesitys voi johtaa siihen että valtio antaa rahaa toisella kädellä ja pakottaa yliopistot palauttamaan rahaa toisella kädellä

tehtäväkenttä on erittäin laaja eikä vakuutusoikeuden henkilöstömäärä vastaa tarpeita eli käsiteltävien asioiden ja valitusten määrää

palkkatukea saaneille yrittäjille on tuesta ollut hyötyä

myös unionin kansalaisten perheenjäsenille myönnettävät oleskelukortit ehdotetaan muutettavaksi unionin lainsäädännön mukaisiksi sirullisiksi korteiksi

vakuutusoikeus on varmasti niitä laitoksia joiden päätöksiin kansalaiset eivät ole hyvinkään tyytyväisiä

tietoteknologialla ja kokonaisarkkitehtuurilla on jo nykyään merkittävä asema yliopistojen kansainvälisessä kilpailutilanteessa ja tulevaisuudessa kokonaisarkkitehtuuri on se tekijä jolla yliopistot panostavat omaan menestykseensä ja erottautuvat muista toimijoista

juuri nyt kun olemme kasvu uralla olisi paras aika toteuttaa palkkatuki koko maassa

meillä on pari viimeistä vuotta ollut sellainen kehitys meneillään että ruotsalaiset ostavat suomalaisen osakeyhtiön joka puolestaan ostaa troolarin joka saa suomalaisen lipun ja siten pääsee kiinni suomen kiintiöihin